asia

käykö paikan päältä

toinen merkittävä muutos tässä nyt on se että viennin jälleenrahoituksessa mennään menettelyyn jossa finnvera saa itse hankkia markkinoilta sen rahan jonka se viennin jälleenrahoitukseen tarvitsee

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

nyt menetellään sillä tavalla että tämä ei tule enää tavallaan budjettikehykseen vaan finnvera osakeyhtiönä tosin valtion sataprosenttisesti omistamana mutta kuitenkaan ei valtion budjettitoimijana vaan erillisenä yhtiönä voi mennä markkinoille ottaa sieltä sen rahan valtio tosin siinäkin on takaajana ja sitten kohdentaa niihin viennin jälleenrahoitushankkeisiin joissa hankkeissa finnvera on mukana

asia

asia

hän edustaa pekkarinen vastaa kuin väri arvoisa puhemies

tämä on toinen merkittävämpi uudistus tässä

olen todella otettu

yleiskeskustelu on päättynyt

voi sanoa näin että viennin edistämisen kannalta on vaikea nähdä että näissä kummassakaan mitään merkittävää muutosta tapahtuu enemmänkin näissä menettelyissä muutos tapahtuu

enkä palaa siihen mutta alleviivaan sitä että yleisen laman ohella suomeen iski myöskin kolmen keskeisen toimialan raju rakennemuutos

veneet teloille

guevara vytenis täällä kolme nimeä

edustaja alaniemi perustaja paroni vie poissa peruste heinonen noste heinonen poissa pelistä kantola edusti kantanaan poissa on ei jatkunut

arvoisa puhemies

toinen havainto liittyy tähän tasaukseen

meillä on metalliteollisuuden erityisesti konepajateollisuuden ja metallituoteteollisuuden piirissä edelleenkin ongelmia ja tätä erityisesti tarkoitin kun sanoin että kaikki ongelmat eivät ole voitetut

nyt tuo tasausraja tuntuvasti laskee eli palkitaan entistä vähemmän siitä jos kunta tuottaa hyvin tehokkaasti ja tuottavasti ja taloudellisesti palvelut

kun tämän kaiken puhun en puhu oman kotikuntani asiassa koska oma kotikuntani täpärästi voittaa vaan puhun koko tämän järjestelmän oikeaan osuvuuden puolesta jossa mielestäni on puutteita

asia

sen kasvun aikaansaamisessa molemmilla komponentilla työpanoksen määrällä ja tuottavuuden parantamisella on tärkeä rooli

työpanoksen määrä uhkaa kääntyä laskuun ellei työuria voida pidentää

sovitaan näin että ministeri saa vielä pari minuuttia

kiitoksia

mutta syyrian osalta nimenomaan se että me vastaamme akuuttiin hätään nopeasti on suomen ajatus tässä yhdessä muiden eu maiden kanssa ja toivottavasti myös laajemman joukon maita kanssa että se ei ole vain eu joka näin toimii

nyt en enää niinkään valiokunnan puheenjohtajana totean tähän sen että siihen nähden kuitenkin miten tässä tämän syksyn aikaan kerta toisensa jälkeen hallituksen ministerit ovat puhuneet kuinka viennin edistämisen edellytyksiä valtio omin toimin radikaalisti parantaa minun on pakko sanoa että tässä niin kuin aineellisesti ei kyllä oikeastaan parannuksia juurikaan tule

asia

muutos on suhteellisesti ottaen maailman suurin

keskustelua ei syntynyt

sitten minun mielestäni tärkeätä on katsoa se kun täältä tuli hieman kritiikkiä jota kummastelin että kehitysyhteistyöllä ei ole saatu mitään aikaiseksi että jos me mietimme millennium tavoitteita ne ovat olleet erittäin erittäin hieno konkreettinen osoitus siitä miten köyhyys on puolittunut miten tytöt ja pojat pääsevät tasapuolisesti tällä hetkellä perusopetukseen miten puhtaan veden saatavuutta on esimerkiksi parannettu

ne ovat aika vähäisiä

suomi on ollut vahvasti mukana esimerkiksi etiopiassa koulutusprojekteissa turvaamassa sitä että tällä hetkellä siellä on päteviä opettajia siellä on oppikirjoja lapset pääsevät kouluun myös tytöt

arvoisa puhemies

meillä on eri puolilta valtava määrä esimerkkejä mitä kehitysavulla on saatu aikaiseksi ja sen takia on tärkeää että tätä työtä arvostetaan jatkossakin ja siihen halutaan panostaa

siis edustaja heinäluoma

edustaja kärnä erinomaisesti kantaa huolta pienen ja keskisuuren yritystoiminnan viennin mahdollisuuksista ja tässä mielessä on vähän ikävä asia että hallitus leikkaa ensi vuonna näistä yritysten viennin ja kansainvälistämisen avustuksista

sosialidemokraatit eivät kannata näitä energiaveromuotoja joita tässä esitetään jotka selvästi on kohdennettu niin että pääsääntöisesti eniten rangaistaan verolla niitä energiaraaka aineita jotka aiheuttavat päästöjä enemmän

tuottavuuden parantamisen tiellä osaaminen tutkimus innovaatiotoiminnat ovat niitä keskeisiä välineitä millä tuottavuutta pyritään parantamaan

on aivan välttämätöntä kysyä millä tavalla sdpn mielestä energiaverojärjestelmä ja energiaverotus pitäisi rakentaa mitä verotuksen määrällisesti pitäisi olla ja pitäisikö se jollakin tavalla kuitenkin kohdistaa sen mukaan että sinne enemmän veroa missä päästöä enemmän vai jollain muulla tavalla

sanon tässä lyhyesti

minä toivon että eduskuntakäsittelyssä eduskunta korjaa tätä

yleiskeskusteluun mypa lähti ryhdytä yksityiskohtaisen käsi eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

sitten haluaisin vielä sanoa lopuksi arvoisa puhemies ihan lyhyesti sen että tosiaan minä kiitän tästä keskustelusta täällä on luotu yli puoluerajojen ja yli hallituskauden kehityspolitiikan linjaukselle minun mielestäni hyvää viittaa ja minun mielestäni tämä vieköön meitä eteenpäin kohti sitä hallituksen yhteistä linjausta että suomi on avoin suvaitsevainen kansainvälinen kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa jatkossakin

suomi käyttää perustutkimukseen maailman neljänneksi eniten varoja ja monella muulla mittarilla voi mitata sitä että me käytämme aika hyvin tähän innovaatioketjun alkupäähän rahaa

arvoisa puhemies

lintilä oli siinä valittaen joudun sen sanomaan harvinaisen oikeassa että jäi täysin epäselväksi tämän monituntisen keskustelun jälkeen mikä on sosialidemokraattien

mutta siinä vaiheessa jolla tämä osaamispotentiaali generoidaan muutetaan uusiksi tuotteiksi kaupallistetaan saadaan niille yritysalusta ja viedään ne maailmanmarkkinoille tämä ketju ei toimi

se on totta että ihmisoikeuksia poljetaan näitten luonnonvarojen hankinnassa kaivamisessa tai tuottamisessa eri puolilla maailmaa ja myöskin ympäristöä ja luontoa

arvoisa puhemies

pitkin päivää kyseltiin mikä se on se keskustan kotikuntamaakunta malli

se tuli monesti täällä jo kerrottua

pelisääntöjen rakentaminen siinä wton puitteissa on oikeastaan ainoa todellinen tällainen ehkä myöskin maailman ilmastopaneeli ja muut voivat jonkun verran auttaa mutta eivät määräänsä enempää

mitä enemmän satsataan tähän alkupäähän mitä vähemmän ja heikommin se linkkiytyy yhteen tämän innovaatioketjun jatkon kanssa sitä suurempia nämä ongelmat ovat

näitä ovat nämä kaikki jo täällä moneen kertaan mainitut monet vapaa ajan palvelut myös sivistystoimeen liittyvät monet palvelut lasten päivähoitoon liittyvät kunnallistekniikkaan liittyvät ja monet vastaavat tehtävät

ei todellakaan laki velvoita vuotosta rakentamaan mutta laki velvoittaa hoitamaan nämä tulva alueet se on selvä ja se ei ole vain meidän laki siinä on taustalla myöskin eurooppalainen normisto

mutta sitten on sitä suurta väestöpohjaa vaativia käytännössä de facto tehtäviä jotka ovat juuri erikoissairaanhoito perusterveydenhoito ja vaativin sosiaalitoimi ei mielestäni kaikki ei mielestäni kaikki vaan vaativin vain vaativin sosiaalitoimi ja niitten tehtävien hyvään hoitoon tarvitaan kuntien laajaa yhteistyötä

mitä tulee vielä suurikuusikkoon totta kai kun yhtiöt ovat laittaneet pitkän ajan panostukset suurikuusikossa nyt ne ottavat sen malmin sieltä kullan sieltä ja vievät maailmalle ja hyödyntävät sen mutta tuottavat myöskin siihen sikäläiseen yhteisöön yhdyskuntaan rahaa äsken kertomallani tavalla

joo arvoisa puhemies

niiden lisäksi tarvitsemme tämmöisiä massamaisempia toimintoja kuten innovaatiokannustin joka valitettavasti ei ole tämän budjetin budjettilakina eikä rahaa täällä valtion budjetissa millään tavalla tämän tyyppiseen tarkoitukseen osoiteta

nyt tullaan ensimmäisen kerran siihen eroon mikä oli paras hankkeen ja tämän kataisen hallituksen hankkeitten välillä

ja kun hän pohtii miten keskuskaupungit sallivat että ne antavat päätösvallan maakunnalliselle siis kuntien yhteistyöorgaanille niin siinä mallissahan ne keskuskaupungit ovat mukana päätöksenteossa

paras hanke oli kuntien yhteistyötä vahvasti korostava hanke

pulliainen olitte oikeassa todella iso alue tämän kaivostoiminnan käytössä ja se on sitten yksi kuudestuhannesosa suomen pinta alasta joten jää pikkasen vielä muuhunkin kuitenkin mutta ihan vakava huomio sinänsä ihan totta

se rakensi kaikki ne järjestelynsä nimenomaan tälle idealle

mutta teidän mallissanne joka perustuisi isäntäkuntaan vain yksi on päättäjä ja kukaan muu ei ole päätöksenteossa järjestämisvastuussa mukana ja tässä on se dramaattinen ero teidän isäntäkuntamallien ja meidän maakunnallisten malliemme välillä

mutta hallituksen hankkeet sekä kuntarakenne että tämä sote hanke tämä suorastaan estää pääsääntöisesti kuntien yhteistyötä monilla niillä tantereilla joilla sitä väistämättä tarvittaisiin

tämän budjetin yksi suurista asioista on nyt se että tässä on nyt rahaa siihen suuren energiapaketin käytännön toteuttamiseen

arvoisa puhemies

minä asetin metsästrategisen ohjelman yhteydessä tällaisen työryhmän jonka tehtävä oli katsella millä tavalla voitaisiin julkisia hankintoja ohjata niin että siellä puu voisi tulla tämmöiseen prioriteettiin

mitä tulee siihen miten nyt pitäisi järjestää niin me olemme lähteneet tässä ja nyt siitä tilanteesta että se olisi kuntayhtymäpohjainen kun tien kautta jäsentyisi kansanvalta ja demokratia siihen

minä uskon että ministeri tekee kaiken voitavansa että vähillä resursseilla se poliisin tehtävä tulisi hoidettua mahdollisimman hyvin

kyllä äsken käydyn keskustelun aikana oli erittäin tärkeää ja merkityksellistä kuunnella ja kuulla monien myös hallituspuolueiden edustajien puheenvuorot

arvoisa puhemies

olin päivällä täällä huolissani niin kuin monet muutkin siitä että ne uudistukset ja rakenneuudistukset jotka on tehty ja joita ollaan edelleenkin osin tekemässä eivät ehkä satu toteutumaan ihan sillä tavalla kuin mitä niillä alun perin lähdettiin tavoittelemaan ja hakemaan

näillä toimilla tähdätään nyt siihen mitä asiaa näköjään julkinen sana ei ole jaksanut paljon pohdiskella viimeisten viikkojen aikaan lainkaan